ihmetyttää tämä maksujärjestelmä

kun kännykällä voi maksaa esimerkiksi tuolla kun ratikalla menee ratikkalipun niin sitten ei tässä it ja nokia suomessa pystytä tällaisia hoitamaan ja maksamaan

kysynkin ministeri pekkariselta

mitä hallitus ja työ ja elinkeinoministerit aikovat tehdä että tehdas saataisiin kilpailukykyiseksi ja estettyä sen lopettaminen

olen samaa mieltä kuin ed

rajamäki täällä että nyt kyllä pitäisi yli sadantuhannen järven maassa kun eletään tämmöinen yhden vavan virvelöinti muuttaa maksuttomaksi niin kuin pilkkiminenkin

yhdessä sappin kanssa tässä nyt pitäisi tehdas pelastaa

näin voitaisiin saada nuoria lisää tämän hyvän harrastuksen pariin

paasikivi kävi tuolla talousvaliokunnassakin ja kehui että on hyvä yritys ja hän haluaa ostaa tämmöisen kannattavan hyvän yrityksen

se pitää ostaa suomeen eikä laskea muualle

tämä pitää nyt muistaa että nyt on suomessa sähkön hinta noussut monista syistä korkealle myös tästä syystä ja nyt joudutaan käyttämään verorahoja tämmöiseen ostoon

näistä rahoista mitä nyt jaetaan takuina irlantiin ja kreikkaan

niitä ei pitäisi suorittaa

rahat menevät kuin kankkulan kaivoon ja me olemme sellaisella tiellä että kysynkin kun täällä kävi kreikan pääministeri kreikan taloushan ei ole siinä kunnossa kuin sen pitäisi olla eikä se vakautumisohjelma mitä nyt luvattiin kreikan pääministerille

hänhän kävi täällä pyytämässä lisää rahaa kreikan kurjistuvaan talouteen

tämä ympäristövaliokunnan mietintö oli lausunnolla tuolla talousvaliokunnassakin ja siellä tätä käsiteltiin

arvoisa puhemies

kokoomus tekee melkoista hallaa tässä hallituksessa sosiaali ja terveyspuolelle

tässähän hallitus tuo muutosesityksen asuntoyhtiölaiksi ja puuttuisin siinä esiintyvään pariin seikkaan jotka tuolla talousvaliokunnassakin puhuttivat

nyt ollaan terveyskeskusten kimpussa

ollaan luomassa rinnakkaisjärjestelmää hyvin toimivien terveyskeskusten rinnalle

tämä on laaja kokonaisuudistus ja varmaan tulee tarpeeseen mutta itsekin pitkään taloyhtiön hallinnossa olleena näen ne asiat joihin valiokuntakin on kiinnittänyt huomiota nämä sinänsä arjessa olevat asiat altaat keittiön ja kodinhoitohuoneen wcn ja kylpyhuoneen sauna tämmöiset hanat ja wc laitteet että niiden huolto ja vastuu niistä olisi taloyhtiöllä

täällä ministeri kertoi että tässä on valinnanvapaus kansalaisilla mutta jos ei niitä palveluita ole taikka palvelut on ajettu alas tämän seurauksena niin mistä sitä valitset

eivät ne muutoin tule hoidetuiksi nykykäytännössä

monenlaisia ihmisiä on ja monenlaisia arvioitsijoita tietenkin se vastuu täytyy olla asuu sitten omassa tai vuokra asunnossa että ilmoittaa isännöitsijälle ja hallituksen edustajille että on vikoja mutta taloyhtiön on järjestettävä se korjaus

se on usein halvempaa kun se hoidetaan keskitetysti jos huoltoyhtiöt käyvät ne korjaamassa taikka putkiliikkeet ketkä niitä töitä tekevätkin

kyllähän tämä on myös niin että jos on vähänlaisesti rahaa vaikka jollakin niin tuumataan että annetaan tuon putken tai kraanan taikka vessan vuotaa katsotaan sitten vähän myöhemmin

jotainhan tässä on vialla

suomessa sahataan lautaa ja lankkua ja viedään keski eurooppaan ja siellä ne jatkojalostetaan ja siellä työllistetään jatkojalostuksessa enemmän kuin suomessa työntekijöitä

se on tämmöistä yhteiskunnankin kannalta aika kyseenalaista asioitten hoitamista ollaan vettä tuhlaavampaan suuntaan menossa

kyllä pitää valtiovallankin ja ministereitten ottaa vastuu niin että kotimaassa jalostettaisiin näitä ja myytäisiin korkeimmalla jalostusasteella

metsäteollisuus on pitkään kysellyt mikä on puun hinta suomessa mitkä ovat kuljetuskustannukset ja energiaratkaisua odottaa teollisuus

ei niin pidä vastata että sanotaan vaan että teollisuus itse vastaa omista teoistaan kyllä työpaikat kuuluvat yhteiskunnalle

akaan penttilä käytti hyvän puheenvuoron mutta hän tässä nyt sitten esitti että jos ei palomies jaksa tehdä töitä niin uudelleenkuntoutukseen ja haetaan jokin uusi tehtävä

miten te vastaatte näihin mitä teollisuus on esittänyt mikä ratkaisuksi

oulu

tämäkin on aika kova linja

ministeri kiviniemi kanssa ehdotti asiasta vastaavana ministerinä että voitaisiin sitten vaikka siivoojaksi kouluttaa jos ei nyt sitten pysty palomiehen savusukellukseen taikka paareilla kantamaan seitsemännestä kerroksesta potilaita

ne ovat kumminkin niin pieniä että siellä nyt melkein kaikki asukkaat muistavat mitä siellä on tehty ja onhan niitä muitakin ihmisiä jotka tilien ja talouden kanssa ovat tekemisissä ja hallitsevat näitä kuin tilintarkastajat

tässä kuulemisessa kun talousvaliokunnassa kuunneltiin nämä ammattitilintarkastajat kiinnittivät huomiota siihen että heitä on aika vähän suomessa ja he ovat keskittyneet tänne helsingin seudulle ja suurimpiin kaupunkeihin

tämä hallitus on luvannut ohjelmassaan hoitaa tämän tällä hallituskaudella ja nyt peräänkuulutan hallituspuolueiden edustajilta missä tämä esitys viipyy

jos nyt sitten vaaditaan tämmöisiä ammattitilintarkastajia niitä sitten pitäisi kouluttaa lisää että niitä olisi joka puolella saatavilla

sitten pienissä taloyhtiöissähän tällaisten ammattitilintarkastajien tarkastukset ovat usein jopa tuhansissa euroissa niin että sillä on asumiskustannuksiinkin vaikutuksia

tämä on ihan hyvä mietintö ympäristövaliokunnalta mutta näihin seikkoihin halusin kiinnittää huomiota

jos työt kuoppa caruana laitinen ja pitäisi sieltä katsoa vähän esimerkkiä

täällä edustajat vistbacka ja paajanen kertoivat että viime eduskuntakaudella liikennevaliokunta käsitteli näitä merkintöjä että jos on kesätapahtumia missä kohdassa ne ovat ja mistä sinne pääsee

siellä oli kyllä henki se että näitä sallittaisiin juuri tästä syystä että ihmiset tietävät mihinkä menevät eivätkä siellä seikkaile tiellä ja jarruttele ja hiljentele liikenteen seassa

arvoisa puhemies

palkkaerotkin ovat kasvaneet suomessa se pitää paikkansa ja varsinkin tämän hallituksen aikaan mutta ennen kaikkea pääomatulot ja optiotulot ja vastaavat tulot ovat räjähtäneet ja se on aiheuttanut tämän tuloerojen kasvun ja epäoikeudenmukaisuuden tässä maassa

tämän hallituksen aikana ovat laatuaikaa viettäneet kyllä suurituloiset ja keskituloiset ovat olleet nollalinjalla taikka miinuksella ja pienituloiset ovat menettäneet tulojaan

aiotteko nyt esimerkiksi työttömyysturvaa kun työttömiä tulee valtavat määrät kymmeniä satojatuhansia parantaa että nämä ihmiset tulevat selviämään tämän laman yli

voimataloudenkin osalta metsäteollisuus omistaa paljon voimalaitoksia ja niitä nyt verotetaan sitten ja sen kautta tulee metsäteollisuudelle lisää maksuja

nyt sinne pitäisi saada lisää rahaa se olisi järkevää työtä myös tulevaisuutta varten että silloin kun alkaa pyörät pyöriä niin on metsästä mitä ottaa

arvoisa puhemies

me keski suomen kansanedustajat kävimme keski suomen sairaanhoitopiirin vieraana ennen kesälomia ja siellä sairaanhoitopiirin johtaja kertoi että he yrittivät saada yhtä heinolan lääkäreistä keski suomen keskussairaalaan mutta ei saatu helsinkiin he tulivat

no toki lääkäreitähän siellä on paljon mutta ei niin erikoistuneita kuin heinolassa oli

tietenkin jos rahaa on voi tulla tänne helsinkiin ja tavoitella niitä lääkäreitä jotka tänne ovat tulleet mutta kaikilla ei semmoista tilannetta ole

tämäkin talo kantaa vastuuta siitä kun rahaa ei annettu

arvoisa puhemies

nämä järvetkin pitäisi kunnostaa sillä tavalla että olisi mukava siellä käydä ja saisi välillä vähän toisenlaistakin kalaa

suomessa on paljon kansainvälisiä yrityksiä täältä lennetään monista kaupungeista ja syötetään helsinkiä ja sieltä lähdetään maailmalle

jos ei tällaista lentoliikennettä ole ja mahdollisuutta kulkea niin veikkaan että tämmöisten kansainvälisten suurfirmojen jotka suomessakin ovat pääkonttorit siirtyvät sitten tuonne keski eurooppaan ja sellaisiin maihin missä voidaan sitten lennellä

myös näiden nähdä mutta tämä ja varsinkin tämä työmatkaliikenne pitäisi huomioida että yrityksetkin täällä säilyvät ja työpaikat tämän myötä

arvoisa puhemies

mutta voin ottaa esimerkiksi metson joka on maailman ykkösfirmoja paperikoneiden teossa ja niiden huollossa

jyväskylään on keskitetty maailmanlaajuinen paperitehtaitten huolto sieltä hoidetaan eri maanosien paperikoneiden huolto ja sieltä ihmiset lähtevät lentokoneella

se on syöttöliikennettä ja täältä helsingistä lähdetään eteenpäin ja on monia muita tätä tarkoitin tällä sisämaaliikenteellä

kyllähän rakennusvalvonnan pitäisi olla myös kunnossa paikkakunnilla mutta omassa kotikaupungissani jyväskylässäkin on monia vuosia rakennusalan resursseja vähennetty ja kerrotaan että rakentaja vastaa niin kuin eussa on että joka tuottaa se vastaa koneista ja laitteista ja rakennuksista

pendolinoja tilataan pitkin tuolta euroopasta ja sitten niillä ajetaan jotain sataaviittäkymppiä vaikka paljon nopeammin pystyisi ajamaan mutta kun ratoja ei pidetä kunnossa

kyllä tässä kansanedustajan on turha tähän vedota kyllä me keretään junalla ja linja autolla millä vaan mutta ehkä se on vähän ylellisyyttä lennelläkin

näitä homekouluja ei enää valvota vaan katsotaan miten se rakentaja on onnistunut ja sitten ruvetaan vasta ihmettelemään kun talot ja koulut ovat homeessa

rakennusvalvontaan pitäisi ihmisten voida luottaa koska tämmöinen on yhteiskunnalle annettu kunnille ja sen resurssit

taloyhtiöissähän ehkä kaikista tärkein on taloyhtiön hallitus mutta isännöitsijähän on se joka pyörittää sitä arkea siellä ja tämän pitäisi olla niin ammattitaitoinen että häneen voisi luottaa

toki tilintarkastajatkin ovat ja katsovat siellä mutta näittenkin koulutusta pitäisi lisätä että ymmärtäisivät muunkin kuin niiden tilien päälle olisivat tilien ja hallinnon tarkastajia ja katsoisivat onko siinä talossa noudatettu näitä ohjeita

arvoisa puhemies

silloin jos kööpenhaminassa voidaan siinä kokouksessa sopia että kaikki noudattavat kaikilta kentiltä peritään samanlaiset verot ja että joka kenttä on halukas vähentämään lentoliikennettä niin silloinhan se on tasapuolista mutta näyttää olevan niin kuin ed

se on niin kuin tämä kioton sopimuskin että kaikki eivät allekirjoita sitä ja sillähän se ontuu ja varsinkaan tällainen maa niin kuin usakin jolla olisi varaa kansantaloudella yhtä paljon kuin eullakin ei sitoudu tällaisiin asioihin

nopeilla junilla nykyisin jotka ovat jo liikenteessä jyväskylästä helsinkiin isoon tutumpi mutta kai oli kestää tunnin kun on kunnon radat ja tämä on kannattavin vaihtoehto mutta kun ei näin ole

ei se paljon sen ympäristöystävällisempi vaihtoehto ole kuin lentoliikennekään mutta rataliikennettä pitäisi kehittää niin kuin keski euroopassa on tehty

se on kaunis ajatus tietenkin mutta oletteko te nyt sitten työnantajien kanssa keskustellut kun ne koko ajan vähentävät väkeä ja ne terveetkin joutuvat ajamaan aikamoista ravia niin tämänkin laman aikaan ja ennen lamaakin

karhuvaara totesi niukka tulo se on

arvoisa puhemies

palo ja pelastustoimi kuuluu sisäasiainministerille ja esitänkin tämmöisen ikuisen kysymyksen palomiesten eläkeiästä

se on tässä hallitusohjelmassa luvattu selvittää tällä hallituskaudella

milloin se selvitys tulee ja aiotaanko siihen nyt sitten rahaa näissä budjeteissa myöntää

ja mitä mieltä ministeri on palomiesten eläkeiän alentamisesta

siinä on myös palomiesten turvallisuudesta kyse pystyvätkö savusukeltamaan ja kun usein he ovat ambulanssinkuljettajia ja sellaisia niin potilaita kuljettamaan kun on ikääntyneitä palomiehiä

nyt on hallituskausi puolessa välissä luulisi että semmoinen selvitys olisi annettu

laki antaa hieman parempia mahdollisuuksia huomioida hankintojen ympäristövaikutuksia

sosiaalisiinkin seikkoihin voidaan joissain tapauksissa puuttua äärimmäisen huolellisella ja työläällä tarjousasiakirjan laatimisella

sen aikana resurssipulasta kärsineiden pienten kuntien virkamiehet eivät ehtineet eivätkä osanneet laatia monimutkaisia ja kaiken mahdollisen ja lain tulkinnanvaraisuuden huomioon ottavia tarjousasiakirjoja

aiemman lain aikana ei ollut käytännössä mahdollista vaatia sosiaalisia tai ympäristönsuojelullisia näkökohtia tarjouskilpailuissa

hankinnoissa on erittäin perusteltua suosia esimerkiksi sosiaalisia yrityksiä

hyväksyttävänä valintaperusteena pitää olla että organisaatio tarjoaa työmahdollisuuksia vajaakuntoisille pitkäaikaistyöttömille tai vammaisille

arvoisa puhemies

laajemmassa katsannossa hankintalaki paikkaa vain osittain pahimpia kilpailutus ja yksityistämisideologian aiheuttamia ongelmia

kun yksityisessä taloudessa menee huonosti voidaan kulutusta vähentää

sillä ei voida puuttua syihin vaan ainoastaan seurauksiin

näkymättömän käden piti näin jotkut uskoivat tuottaa mahdollisimman hyvä tulos mahdollisimman pienellä julkisella sääntelyllä

pahimmillaan uskottiin jopa että markkinoille pitäisi antaa mahdollisimman suuri valta ja sen pitäisi päästä toimimaan ilman valvontaa

tämän kuviteltiin johtavan jonkinlaiseen tasapainotilaan jossa markkinat vapaan kilpailun vallitessa hakisivat halvimmat ja tuottavimmat tavat tarjota palveluita tai tehdä tavaroita

tosiasia on että tuloerot ovat suomessa kasvaneet ja köyhyys lisääntynyt ja moni ihminen elää tänä päivänä leipäjonojen varassa

tämä uskomus on ollut vaarallinen useasta syystä

vapaiksi sanotut markkinat eivät ole missään olleet vapaita

arvoisa puhemies

niin sanottu monopolihakuisuus on vallinnut niin nousukaudella kuin taantuman aikana

tässä taannoin lehdessä edellisen laman valtiovarainministeri viinanen ihmetteli että porvarihallitus alentaa varakkaitten veroja myös laman aikana

tämän jälkeen tiedusteli ullavasta niihin joista puhujalista edustan sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja rehula kertoi että tällä ei ole vaikutusta kelan rahoitukseen

tämä on tarkoittanut että kilpailu on olemassa olevilla aloilla useimmiten ennestään vähentynyt ja uusillakin aloilla markkinat ovat herkästi ajautuneet yksien tai harvojen toimijoiden haltuun